näin ollen sitten ollaan tilanteessa että siinä tehtävässä ei voida ihan kaikkea haja asutusalueiden palveluja niin poliisipalveluita kuin muitakaan laskea tämän lainsäädännön varaan

mutta vielä ettei synny väärinkäsitystä en halua todellakaan sanoa ettei tämä kokonaisuus olisi tärkeä

suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi huomattavasti viime vuoden aikana

maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön mukaan kasvu johtuu sekä hakijamäärän lisääntymisestä tiettyjen kansallisuusryhmien osalta että soveltamiskäytännön muuttumisesta hakijoille myönteisempään suuntaan

tästä syystä maahanmuuttopolitiikan keskeisenä lähtökohtana tulee olla euroopan unionin jäsenmaissa tapahtuva kokonaisvaltainen ja johdonmukainen sekä mahdollisimman yhdenmukainen toiminta

kokonaisuutena tarkastellen onkin tärkeintä kiinnittää huomiota siihen että maahanmuuttopolitiikan on onnistuakseen saatava kansalaisten luottamus

näistä kielteisistä ilmiöistä on tuoreita esimerkkejä monista eu maista kuten esimerkiksi ranskasta ja muutamista muista voimakkaan maahanmuuton kohteena olleista maista

haluan nostaa esille kolme kohtaa jotka liittyvät tietyllä tavalla hämmästykseeni siitä että hallituksen esityksestä löytyy kirjaus ettei lakiehdotuksella ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia aivan sama asia mihin ed

paraikaa käydään kuntien ja maahanmuuttohallinnon viranomaisten välillä keskustelua turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluihin liittyvien sopimusten uusimisesta ja niiden päivittämisestä

uskoisin että näin merkittävällä arviolla turvapaikanhakijoiden määrästä sekä heidän ylläpitoonsa liittyvistä kustannuksista on vääjäämättä valtiontaloudellisia vaikutuksia

suomeen tulevat turvapaikanhakijat ovat pääsääntöisesti vailla kielitaitoa ja toimeentuloa

kun tiedostetaan se tosiseikka että vastaanottokeskukset ovat ääriään myöten täynnä ja ottavat jo nyt enemmän asiakkaita kuin heillä on majoituspaikkoja on yhtälö kotouttamisen järjestämiseksi vähintään haasteellinen

on tärkeää että tutkintaa suorittaville viranomaisille tässä nostan esiin tietenkin myöskin maahanmuuttohallinnon viranomaiset taataan mahdollisuudet niin henkilöstöllisesti kuin taloudellisestikin hoitaa vaativa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla

lisäksi turvapaikkaprosessin pitkittyminen vaarantaa muista eu maista tulevien ja niin sanotun dublin sopimuksen mukaan näiden käsittelyvastuulla siis näiden muiden maiden käsittelyvastuulla olevien hakijoiden palauttamisen koska määräajat palauttamiselle ylittyvät

jäsenvaltioissa tulee soveltaa yhteisiä perusteita kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden yksilöimiseen ja siihen että nämä henkilöt saavat vähimmäistason mukaiset edut kaikissa jäsenvaltioissa

samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huolta siitä ettei suojelun saaneiden kautta leviä mahdollisuus laittomaan maahanmuuttoon

arvoisa herra puhemies

nykyisellään ollaan tilanteessa jossa muun muassa ruotsi ja norja ovat tiukentaneet linjaansa mikä sinällään saattaa lisätä pyrkimyksiä hyödyntää esimerkiksi perheiden yhdistämiseen liittyviä oikeuksia laittomalla tavalla

ensinnäkin se että täällä on monessa puheenvuorossa peräänkuulutettu kapinallistoiminnan kukistamiseksi sitä mikä rooli tulee olla afganistanin poliisilla ja afganistanin omalla armeijalla

on aivan selvää kuten todettiin ed

totean kuitenkin että eräs henkilö joka viestitti minulle sieltä paikan päältä on pitkään toiminut siellä totesi että kun kabulissa joitain aikoja sitten oli tuo kerry

mielestäni tärkeintä on että hallintovaliokunnan mietintö on linjannut ulkomaalaislainmuutoksen lähes yksimielisesti siihen muotoon kuin se on mietinnössä luettavissa

ja siinä tuossa terrori isku niin sen kukistamisessa sekä afganistanin oma poliisi että armeija olivat varsin merkittävässä roolissa

erityisen tärkeänä pidän mietinnön mainintaa siitä että valiokunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan muun muassa tilapäisen oleskeluluvan saaneiden määriä ja asemaa maasta poistumisen esteiden päättymistä ja maasta poistumisen tehokkuutta tilapäisten oleskelulupien perusteiden lakatessa sekä kansainvälistä suojelua koskevien säännösten soveltamista eri vaikutuksineen

siis heidän toimin pystyttiin hallitsemaan suurimmat niin kuin tämä kokonaisuus että saatiin tämä tilanne haltuun siellä

kokonaisuutta on seurattava samoin kuin koko ulkomaalaislain toimivuutta ja maahanmuuton erilaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia taloudelliset vaikutukset mukaan lukien

mitä sitten tulee tuohon millä tavoin tulevaisuudessa huumekauppaan ja muuhun voidaan afganistanin omien viranomaisten myötä kiinnittää huomiota ja miten siihen voidaan puuttua niin on aivan selvää että ensisijaisen tärkeää on se että puututaan korruptioon ja ennen kaikkea siihen että maanviljelijät siellä laitamilla pystyvät saamaan toimeentulonsa muusta kuin huumausainekaupasta

on oltava mahdollisuus siihen että hallitus puuttuu tarvittaessa vaikka uudella lakiesityksellä niihin mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin joita mahdollinen lain seuranta edellyttää

aivan lopuksi haluan ottaa kantaa esityksen ulkopuolelta hieman siihen miten rikoksia tekeviin turvapaikanhakijoihin tulisi reagoida

tämänkin päivän uutisten valossa turvapaikanhakijoiden joukkoon kaikesta huolimatta soluttautuu henkilöitä jotka eivät tosiasiallisesti ole turvapaikan tarpeessa

jos tätä ei pystytä kukistamaan niin niin kauan kuin tällä on jalansijaa jokainen ymmärtää että mikäli tuote jota myydään on huumausaine josta saadaan kaikista parasta tuloa itselle niin sitä tehdään

se olisi aivan sama kuin meillä polttoainekauppias joutuisi myymään vain lasolia ikkunanpesuaineeksi huoltoasemalta

esimerkiksi norja on karkottanut turvapaikanhakijoita jotka ovat syyllistyneet huumeiden kaupusteluun oslon kaduilla

viestin tulee olla yksiselitteisesti ettei sellainen peli vetele ja johtaa asian nopeaan käsittelyyn sekä henkilön mahdolliseen karkottamiseen

pentti oinosen täällä käyttämään puheenvuoroon ja totean hieman sarkastisesti sen että positiivista puheenvuorossa oli se että lain tulkinta ei perustu ed

oinosen lain analogiseen päättelyyn

nykymaailmassa suomen vastuu ulottuu entistä kauemmaksi eikä turvallisuus ja puolustuspolitiikka ole enää painopisteeltään pelkästään kansallista politiikkaa

turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon perimmäisenä tarkoituksena on määrittää turvallisuuspoliittiset toimintalinjaukset jotka ohjaavat suomen kokonaisturvallisuuden ja sotilaallisen puolustusjärjestelmän kehittämistä

tarvitsemme toisaalta pitkän tähtäimen suunnittelua ja toisaalta taas valmiuksia ja ketteryyttä reagoida nopeastikin turvallisuustilanteiden muutoksiin

turvallisuusstrategian linjausten toimeenpanossa olisi sitten mahdollista tehdä hallinnonalakohtaisia selontekoja tai käyttää muita menetelmiä aina tarvittavin aikavälein

arvoisa puhemies

tänä päivänä tilanne on sellainen että monenkeskinen yhteistyö on avainsana ja välineistä ehdottomasti tehokkain käsiteltäessä uusia turvallisuusuhkia

kyllä minä olen saanut sen virkamiehiltä joihin käsitykseni mukaan teilläkin pitäisi ainakin olla yhteys

tämä päätös on kuitenkin syytä ottaa uudelleen arvioitavaksi heti kun nato tekee omat ratkaisunsa koskien nrf konseptin uudistamista

mitä sitten tulee siihen että viittasitte siihen että asia on ollut pitkään käsittelyssä ja esitys on tullut jo vaikka kuinka kauan sitten totean kuitenkin sen että tässä on ollut useita kuulemisia ja hallintovaliokunnan mietinnössäkin tähän asiaan kiinnitetään huomiota

uskon että kai joillain määreillä vaikka en ole talouden asiantuntija niin pystyn sanomaan että näin merkittävät määrien kasvut ylijohtajan ja turvapaikkayksikön johtajan kommentit siitä että tilanne on kestämätön kyllä niillä on varmastikin ainakin allekirjoittaneen laskuopin mukaan valtiontaloudellisia vaikutuksia siitä ei päästä yhtään mihinkään

pohjoismaat ovat tehneet erilaisia päätöksiä eu ja nato jäsenyyksistä mutta maitamme yhdistävät kyseiset arvot ja hyvinvointiyhteiskunta sekä rauhanomaisia ratkaisuja korostava politiikka

laajenevan pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa on syytä alleviivata entistä voimakkaammin sillä pohjoismailla on edessään samankaltaiset haasteet ja mahdollisuudet

olen melkein seuraava vastaus

arvoisa puhemies

ottaen huomioon tämänhetkisen taloudellisen tilanteen erityisesti kallistuva puolustusmateriaali aiheuttaa päänsärkyä taholle jos toisellekin

lisäksi yleisen asevelvollisuuden ylläpitäminen ja sen tuottama reservi on sotilaallisen puolustuksemme perusta eikä senkään ylläpitäminen ole ilmaista

arvoisa puhemies

tämä osaltaan edistänee lain tavoitteiden toteutumista

laakso varsin verbaalisena sanankäyttäjänä esitti monta argumenttia enkä lähde siihen kisaan väittelemään

ensinnäkin suomi on ollut monessa monessa rauhanturvaoperaatiossa joissa joku osapuoli on aina ollut sodassa joku vastapuoli tai köyhin vastapuolella varsinaisesti niin maan sisällä

uudistuksessa lain luettavuus paranee koska pelastuslaissa määriteltäisiin nykyistä selkeämmällä tavalla jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä ja eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa

haluaisin kysyä onko ed

laakso teidän mielestänne tai vasemmistoliiton mielestä suomi aiemmin ollut jossain sodassa mukana

toinen asia on se että mielestäni kyllä keskeistä tälle määrittelylle on se mitä me täällä eduskunnassa päätämme ja mielestäni me olemme päättäneet sen että me lähetämme rauhanturvaajia tähän kriisinhallintaoperaatioon emmekä sotaan

myös palotarkastukset kohdennetaan riskien mukaan

tarkastettavia kohteita ei enää määriteltäisi laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä vaan pelastuslaitos määrittelisi ne paikallisen riskiarvion perusteella

hyvä asia on että pelastuslakiin esitetään sisällytettäväksi erityiset hoitolaitosten sekä palvelu ja tukiasumisen poistumisturvallisuusvaatimukset

toiminnanharjoittajan tulee tehdä selvityksiä ja suunnitelmia ja niiden perusteella toimenpiteitä joilla varmistetaan että asukkaat ja hoidettavat voivat turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa

sammutuslaitteiston eli niin sanotun sprinklauksen tarve hoitolaitoksissa ja palvelu ja tukiasumisessa arvioitaisiin kuten nykyisinkin kohdekohtaisen riskiarvion perusteella

tämä kohta on lainsäädäntöä arvioitaessa saanut osakseen huomiota koska varsinkin olemassa olevaan kiinteistökantaan asennettava sammutuslaitteisto tuo luonnollisesti lisää kustannuksia

kiistaton tosiasia on että yleisesti ottaen sprinklaus parantaa minkä tahansa suuren tilan paloturvallisuutta ja jos halutaan ehkäistä suu ja eritoten silloin jos halutaan ehkäistä suuronnettomuuksia

alueen pelastusviranomaisen tulisi antaa hoitolaitoksen tai palvelu ja tukiasumisen toiminnasta vastaavalle toiminnanharjoittajalle poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys silloin kun kohteen poistumisturvallisuus ja sen parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet eivät täytä laissa säädettyjä poistumisturvallisuusvaatimuksia

erityisten riskikohteiden osalta sääntelyä täydennettäisiin velvoittamalla viranomaiset ja muut tahot nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön onnettomuusriskin vähentämiseksi

pelastusturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta asiavastuu ei siis voi olla viranomaisella vaan toiminnanharjoittajalla lakiesityksen hengen mukaisesti

valittavana tulee olla erilaiset turvallisuusratkaisut

yhteiskunnallisesti vastakkain ovat siis turvallisuus ja kustannukset

vapaaehtoistoiminnan edistämisen velvoite pelastusviranomaisille on uusi mutta oikea ja tätä aikaa ilmentävä velvoite

kehitys koskee myös pelastustoimea jossa vapaaehtoisuudella on paitsi pitkät perinteet myös erittäin suuri merkitys julkisten palveluiden tuottamisessa

totean kuitenkin että on hyvä lain tasolla nyt todeta se että finanssivalvonta kuuluu euroopan finanssivalvontajärjestelmään siten että finanssivalvonnan on osallistuttava järjestelmän toiminnan vaatimaan yhteistyöhön

tuota kokonaisuuttahan on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä sekä monissa muissa ministeriöissä ja totean että tämän hallituksen esityksen valmistelun pohjaksi tehty kuulemistyö on ollut hyvin laajaa ja kun siitä katselee tätä listaa keitä kaikkia on kuultu se on ollut hyvin yksimielinen ja kaikki ovat suhtautuneet positiivisesti tai lähtökohtaisesti ainakin myönteisesti näihin ehdotettuihin muutoksiin

pelastustoimessa vapaaehtoisten merkitys on ratkaisevan tärkeä yhteiskunnan arjen turvallisuuden lisäksi myös häiriötilanteita suuronnettomuuksia ympäristötuhoja ja poikkeusoloja koskevissa valmiuksissa

mitä tulee tuohon teknisen standardin valmisteluun se on hyvä tai sitä pidetään yleisesti tärkeänä

siihen on helppo myöskin yhtyä ja totean vielä tuohon loppuun että positiivista on se että finanssivalvonnalle on kuitenkin jätetty itse harkintavaltaa siitä miten myöhemmässä vaiheessa valmisteluprosesseissa

väestönsuojelu on laajasti koko väestöä koskeva tehtäväkokonaisuus jonka lähtökohdat ovat turvallisuus ja puolustuspoliittisia ja jossa valmiuksien mitoitusten tulee olla suhteessa maanpuolustuksen kokonaisuuden valmiuksiin

tätä vasten julkisuudessa käyty keskustelu eräästä osakokonaisuudesta nimittäin väestönsuojan rakentamisen tarpeellisuudesta on ollut osin asiayhteydestään irrallista

lakiehdotuksessa ehdotetut kevennykset väestösuojan uudisrakentamisvelvoitteeseen helpottanevat osaltaan rakennuttajiin kohdistuvia kustannuspaineita

pelastustoimi on luonnollinen vastuuviranomainen kaiken tyyppisissä onnettomuuksissa ja turvallisuuden toteuttamiseen tarvitaan kaikkien turvallisuuden toimijoiden panosta

arvoisa puhemies

huolimatta tästä uudesta pelastuslaista korostuu jatkossakin tarve pelastustoimen mukaan lukien väestönsuojelun kansallisen ja paikallisen palvelutason kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja voimavarojen mitoitukseen suhteessa uhkiin ja suojaamistarpeeseen

nyt asian käsittely pitää saada niin nopeasti eteenpäin että tämä määräaika ei mene umpeen joka estää sitten tämän dublin sopimuksen mukaisen palauttamisen

tarkastelu tulee ulottaa koskemaan myös väestön suojaamista suuronnettomuuksien ja muiden yhteiskunnan vakavien häiriötilojen aiheuttamilta vaaroilta

hollannilla on käsittelyvastuu tästä

kysymys on tässä siis autoverolain muuttamisesta siten että autoverolain niin sanottuun muuttoautopykälään saadaan osin täsmennyksiä ja osin kokonaan uusi pykälä

tämä hallituksen esitys joka on nyt käsittelyssä luonnollisesti poikkeaa hieman tuosta silloin tekemästäni aloitteesta mutta on kuitenkin perusrakenteeltaan yhdenmukainen tuolloin tehdyn aloitteen kanssa

lähtökohtana ja perusteluina tuolle lakialoitteelle nostin tuolloin esiin kriisinhallinnan onnistumisen myös siitä näkökulmasta katsottuna millainen on kriisinhallintahenkilöstön halukkuus hakeutua ja palvella ammattikoulutustaan vastaavissa tehtävissä kriisialueilla